nyt tätä uudistusta ollaan purkamassa samojen puolueiden toimesta ja mukaan tähän leikkaukseen on saatu myös perussuomalaiset

tämän vuoksi sosiaali ja terveysvaliokunta pyysi perustuslakivaliokunnalta uutta lausuntoa mietintöluonnoksen muutoksista tuohon hallituksen lakiehdotukseen

että siellä on ollut keskustapuolue tekemässä tätä eestaas liikettä ja kyllä tässä takki on matkalla kääntynyt monta kertaa

perustuslakivaliokunnan mukaan lakiehdotus siis tämä valiokunnan muutettu ehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä mutta se piti perusteltuna lakiehdotuksen täydentämistä

kehitysvammalakiin ehdotettujen muutosten tarkoituksena on nyt tukea ja edistää erityishuollossa olevien henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista niin että jokaisella erityishuollossa olevalla kehitysvammaisella henkilöllä on mahdollisuus täysimääräiseen osallistumiseen yhteiskunnassa

kysyn onko oikein että nämä kaikkein pienituloisimmat ihmiset työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ja vanhuuseläkkeellä olevat paljon sairastavat ihmiset joutuvat jopa miettimään sitä onko heillä varaa mennä lääkäriin vai varaa syödä

valiokunta toteaa että esityksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää merkittävää panostamista lain toimeenpanoon ja erityisesti koulutukseen ja ohjaamiseen

kumpi on tärkeämpää se että valtion kassaa nyt tällaisella lyhyellä aikajänteellä pyritään nopealla ryminällä tasapainottamaan vai se että me teemme hallittua muutosta ja säästötkin kohdennettaisiin sillä tavalla että ne eivät vie pohjaa pois ihmisten elämästä ja aja heitä täysin väärille raiteille

tässä ollaan poistamassa myös lapsivähennys jolla kompensoitiin tätä lapsilisäleikkausta pieni ja keskituloisiin lapsiperheisiin ja tämä myös heikentää entisestään tätä lopputulemaa joka tästä seuraa

valiokunta katsoo vammaisjärjestöjen tavoin että itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käytön vähentäminen liittyvät myös asenteisiin toimintatapoihin ja palveluiden rakenteisiin joihin on välttämätöntä vaikuttaa

kehitysvammalain säätelykokonaisuudesta muodostuu muun muassa säädösten tarkkarajaisuuden ja täsmällisyysvaatimusten vuoksi yksityiskohtainen mikä voi vaikeuttaa sen soveltamista käytännössä

eli peräisin tällaista yhteneväistä yhdenmukaista linjaa eikä sellaista että mennään eestaas liikettä koko ajan näitten etuisuuksien kanssa kansalaiset eivät pysy perässä

valiokunta pitääkin perustuslakivaliokunnan tavoin välttämättömänä että lainsäädännön käytännön toteutumista seurataan ja ehdottaa asiasta seuraavaa lausumaa

mutta suurin kysymyshän tässä on se että lapsiperheiden lapsilisät tulevat leikkaantumaan ja tulot pienenevät

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa tarkoin lainsäädännön vaikutuksia kehitysvammaisten oikeuksien toteuttamiseen ja jatkaa itsemääräämisoikeutta koskevan säätelyn kehittämistä

kiitos

tällä hallituksen esityksellä täydennetään työeläkelaitosten riskienhallintaa koskevia säädöksiä eli eläkelaitosten pitää laatia säännöllisesti riski ja vakavaraisuusarvio osana riskienhallintaa

tämä koskee yksityisten alojen eläkelaitoksia

sosiaali ja terveysvaliokunta katsoi että vastaava velvoite olisi aiheellista säätää koskemaan myös kevan sijoitustoimintaa ja pitää tarpeellisena tähän tähtäävän lainvalmistelun aloittamista

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tämän määräajan pidentämistä esitetyin perustein tarpeellisena ja ehdottaa toisen lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen muuttamista ministerin kirjelmässä ehdotetulla tavalla

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely alkaa

keskustelu on päättyi

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

asialla on päättyi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

teos ei käsittele edes tilapäisen eristyksen kahdeksastoista sija nyt voida hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä päättyi

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja asia

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista sija nyt voida hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden asian käsittely päättyi

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

käytännössähän tämä päätös tulee tarkoittamaan sitä että sitä ajallisesti vain siirretään vähän myöhemmäksi ja ensi vuonna uudet eikö niin ministeri eläkkeensaajan asumistuen saajat tulevat siirtymään suoraan tähän yleiseen asumistukeen eli he tulevat menettämään heiltä tulee leikkaantumaan tämä pois

minua huolestuttaa myös tässä asumistukikysymyksessä ja näissä leikkauksissa joita nyt tehdään kysymys siitä että koko valtakunnan pitkäaikainen tavoite on ollut se että ikääntyneet ihmiset voisivat olla pidempään kotona että vammaiset voisivat selviytyä kotona ja elää siinä tutussa ympäristössä

moni joutuu hakemaan ulkopuolelta myös muita palveluita sinne kotiin ja kuitenkin käytettävissä oleva rahasumma on tällä hetkellä minimaalinen ja sitä leikataan entisestään

onko mietitty sitä miten tullaan turvaamaan se että ihmiset voivat aidosti selviytyä kotona ja heillä on säälliset olosuhteet hankkia palveluita

kertaan vielä

eikö nyt olisi loogista odottaa että pääministerin johdolla esitetään sitten tämä tupakkaveron nostaminen joka nyt ollaan tekemässä että nostetaan tupakkaveroa ja puretaan tätä säästöpäätöstä

sitä odottaisin hallitukselta kun on kyse poliittisesta puolueesta joka tätä lupausta on voimallisesti puheenjohtajansa suulla toistanut ennen vaaleja

mutta me emme sitä esitystä tänne ole saaneet vaan päinvastoin keskustapuolueen voimakkaasti ajama indeksisidonnaisuus puretaan jolla tullaan sitten itse asiassa leikkaamaan lapsilisiä

eli perään tässä kuluttajansuojaa äänestäjille jotka kuitenkin ihan vakavissaan ottavat ne puheet joita tuolla toreilla ja turuilla annetaan

eli tämä tulee lapsiperheiden etuja leikkaamaan ja sen lisäksi tästä poistetaan tämä verovähennysoikeus jolla sitten tätä edellistä leikkausta kuitenkin pyrittiin kompensoimaan pieni ja keskituloisille lapsiperheille ja niin myös käytännössä ihan faktisesti rahassa tapahtuikin

eli kaiken kaikkiaan tämä lapsiperhepolitiikka ei vaikuta kovin linjakkaalta toiminnalta

palaan vielä tähän sote kysymykseen ja siihen miten tässä on asetettu nyt markkinavetoisuus ja kilpailuttaminen keskiöön ja tämän seurauksena sitten nämä peruspalvelut nyt kunnalliset peruspalvelut maakuntien kautta sitten yhtiöitetään

tämän kautta ollaan menettämässä tämä integraatiotavoite jota pidettiin kauhean tärkeänä jotta myös niitä kustannussäästöjä saataisiin ja myös vaikuttavuutta

kun ministeri rehula totesi tuossa että se oli uutinen tulee olemaan maakuntia joissa koko sote voidaan yhtiöittää niin haluaisin nyt ihan tarkennuksen tarkoittaako ministeri että ne peruspalvelut ja myös erityistason palvelut erikoissairaanhoito kaikki yhdessä voitaisiin yhtiöittää ja tulevatko tämä yhtiöpalvelut sitten kilpailemaan muiden yksityisten toimijoiden kanssa

ja arvoisa ministeri totesitte aivan oikein arvostan sitä että jaksatte toistaa sen että kyse on kustannustason nousun hillitsemisestä

mutta kyllä sekin säästö pitää jostain saada ja siinä toivon nyt menestystä että voidaan muun muassa tätä erikoissairaanhoidon päällekkäisyyttä ja rakenneuudistusta viedä hallitusti eteenpäin niin että sieltä sitä säästöä voitaisiin saada ilman että palveluja leikataan

arvoisa puhemies

edelleenkin tästä eläkkeensaajan asumistuesta haluaisin nostaa esiin sen ettei nyt tule väärinkäsitystä kun ihmiset kuuntelevat ja katselevat näitä keskusteluja että nythän hallitus esittää niin että ensi kesänä uusilta eläkkeensaajan asumistuen saajilta se leikkaantuminen on täysimääräinen

kysyisin myös onko tässä nyt tämä yhdenvertaisuus tarkistettu ja varmistettu että tämä on perustuslain mukaista että sama etuisuus voidaan maksaa näin eri perustein

nyt kun sote uudistus vielä odottaa tuloaan niin tässä on käymässä niin että sitten kun nämä uudet sote alueet syntyvät niin ne saavat huomenlahjanaan nämä kalliit erilliset sopimukset omiin taseisiinsa

riskinä on että kustannukset kasvavat ja tämä alue ei pääse tekemään järkeviä rationaalisia ratkaisuja parantamaan ihmisten palveluja niin että ne koituvat ihmisten kansalaisten hyväksi

kysyisin nyt ministeriltä mitä ministeri aikoo tehdä jotta tämä peli vihelletään poikki ja estetään se että meidän omaa yhteistä kansallista varallisuuttamme ei tällä tavalla väärin käytetä

edustaja kiljunenna porissa on edustajia haatainen arvoisa rouva puhemies

enemmistö köyhistä eläkeläisistä on naisia naisia jotka ovat kenties hoitaneet lapsia kotona työskennelleet maatilaemäntänä tai työskennelleet muuten vain pienellä palkalla

suomessa on perinteisesti ymmärretty että vanhempia sukupolvia tulee tukea jotta he voivat jatkaa ihmisarvoista elämää myös työuransa jälkeen

yksi keino on ollut palvelumaksujen pitäminen kohtuuhintaisena sosiaali ja terveyspalveluissa joita iäkkäät tietysti luonnollisestikin käyttävät muuta väestöä enemmän

hallituksen jääräpäisesti ajamat leikkaukset uhkaavat jos ei nyt ihan romuttaa niin ainakin vakavasti horjuttaa tätä hyväksi ja oikeudenmukaiseksi koettua järjestelmää

eläkkeensaajan asumistuen leikkauksen kohtuuttomuus ei ole jäänyt huomaamatta hallitukseltakaan joka on sittemmin kehittänyt monimutkaisia ja hankalasti toteutettavia keinoja leikkauksen lieventämiseksi

valitettavasti tämä lievennys on monen kohdalla tilapäinen ja se ei myöskään koske tulevia pienituloisia eläkeläisiä

sosiaaliturvajärjestelmän selkeyttäminen sinänsä on oikein mutta nythän siinä vain leikataan ilman että edes asumistukijärjestelmää kokonaisuudessaan pyrittäisiin kehittämään

arvoisa puhemies

sairausvakuutuskorvausten omavastuukorvauksien korottaminen tarkoittaa että varsinkin aina vuoden alussa näillä ihmisillä tulee olemaan todella vaikeaa

valitettavasti myös olemme lähinnä maalaisjärjen varassa sillä edelleenkään emme ole saaneet nähtäväksemme kunnollisia arvioita siitä mitä nämä leikkaukset kokonaisuutena todella merkitsevät esimerkiksi sairastavalle eläkeläiselle työkyvyttömyyseläkeläiselle vammaiselle

emme ole näitä selvityksiä saaneet vaikka valtioneuvoston omissa ohjeissa selvästi sanotaan että lainvalmistelun vaikuttavuusarvioinnissa säädöshankkeet tulee nähdä kokonaisuutena jolloin yksittäisellä säädöksellä tai toimenpiteellä on merkitystä nimenomaan kokonaisuuden osana

taloustieteilijöitä kuultiin mutta kuultiinko sosiaalipolitiikan asiantuntijoita

tarvitaan faktaa ja tunnuslukuja joiden perusteella voimme eduskunnassa tehdä päätöksiä ja perustella päätöksiä äänestäjille

kiitos

työllisyyden vahvistamiseen ei ole samalla juurikaan löytynyt konkreettisia keinoja

suurena linjana on ollut työnantajille luvattu lähes miljardin euron lahja jolla pienennettäisiin sosiaaliturvamaksuja mutta tämänkin työllisyysvaikutukset perustuvat toiveajatteluun jolle ei löydy aikaisempien vuosien kokemuksesta juurikaan katetta

sdpn vaihtoehtobudjetti osoittaa että vaihtoehtoja todellakin on eikä suomalaisten eriarvoisuuden lisääminen ole millään tavalla välttämätöntä

sosialidemokraatit tarjoavat uusia eväitä työllisyyden parantamiseen

viime vaalikaudella toteutettiin onnistuneesti mal sopimuksia joilla valtion rahoitusta liikenneinvestointien rahoitukseen sidottiin kuntien asuntokaavoituksen lisäämiseksi

sdpn asunto ja liikennepolitiikan toimenpideohjelmassa valtio sitoutuisi suurten infrahankkeiden erityisesti raideliikenteen rahoitukseen ja vastapainoksi kunnat lisäisivät kaavoitusta

sosiaali ja terveysvaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vankiterveydenhuollon yksiköstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

mitä pidempään tähän ongelmaan ei kunnolla tartuta sitä suurempia kustannuksia pidemmällä aikavälillä syntyy ja lapset ja heidän hoitajansa opettajat altistuvat päivittäin sisäilmaongelmille

tässä esityksessähän esitetään että vankien terveydenhuollon järjestäminen siirrettäisiin oikeusministeriön hallinnonalalta sosiaali ja terveysministeriön alalle ja siellä sitten thln tulosohjaukseen

suomesta on hallituksen mukaan tarkoitus tehdä oikea osaamisen suurvalta mutta tavoite romutetaankin alkuunsa leikkauksilla jotka kohdistuvat niin varhaiskasvatukseen perusopetukseen ammattikoulutukseen kuin korkea asteellekin

näin ollen tällä esityksellä pyritään saamaan vankien asiat sosiaali ja terveydenhuollon osalta samaan tilaan kuin yleisesti ihmisten asiat on hoidettu yhteiskunnassa eli tämmöinen normaaliusperiaate on tässä lähtökohtana

tiedämme että laadukas päivähoito hyödyttää erityisesti huono osaisten perheiden lapsia ja siihen panostamista on pidetty yhtenä kustannustehokkaimpana keinona syrjäytymisen ehkäisemisessä

tämän muutoksen tavoitteena on myös toteuttaa vakiintuneena pidettyä vankeinhoidon kansainvälisoikeudellista periaatetta jonka mukaan vankilan terveydenhuoltohenkilökunnan ei tulisi osallistua minkäänlaisiin valvonnan ja järjestyksen ylläpidon tehtäviin

lääke ja matkakorvausten omavastuiden korotukset ruokavaliokorvauksen lakkautuksen aura kuntoutuksen lopettamisen sekä valtavan korotuksen sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksuihin

ja valiokunta mietinnössään myös totesi että näistä syistä valiokunta pitää tärkeänä sitä että tämä uudistus voi mahdollistaa ja edesauttaa sitä että vankien terveydentilan ennalta ehkäisevään työhön voidaan panostaa ja myös että terveydenhoito on asiallisesti hoidettu

suomi ei nouse sillä että tuhansia ihmisiä ajetaan köyhyysrajan alapuolelle ja toimeentulotuen varaan

tarvitsemme työpaikkoja tarvitsemme investointeja ja oikeudenmukaista sosiaali ja talouspolitiikkaa ja niitä sosialidemokraattien vaihtoehto tarjoaa

valiokunta myös korosti sitä että on tärkeää että hallinnollisesti ollaan samalla sosiaali ja terveydenhuollon hallinnonalalla ja erityisesti tämä liittyy myös siihen vaiheeseen kun vankilasta kotiudutaan

siirtymävaiheessa on myös tärkeää että sitten palvelut jatkuvat katkeamattomina ja voidaan myös varmistaa sitten siellä siviilissä selviytyminen ja sosiaali ja terveydenhuollon asioiden asianmukainen hoito

ystävä

eli näin ollen valiokunta pitää tätä hallinnonalan siirtoa tärkeänä ja hyvänä asiana sitä että vankiterveydenhuolto liittyy nyt sitten kiinteämmäksi osaksi yleistä terveydenhuoltoa

tässä lakivaliokunnan lausunnossa oli muutamia asioita joita haluttiin tässä laissa täsmennettäväksi

täsmennykset liittyvät terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilasrekisterimerkintöjä samoin kuin eri hallinnonalan toimijoiden välistä tiedonkulkua koskeviin säädöksiin ja niihin tuolla pykälissä on sitten muutosesitykset

lakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota myös tämän järjestelmän uudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin

näin ollen sosiaali ja terveysvaliokunta piti tärkeänä ettei tämä hallinnonalan siirto aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia ja että sitten tämän siirron vaikutuksia ja toimivuutta myös huolellisesti seurataan

valiokunta ehdottaa lakivaliokunnan lausunnon mukaisesti säännöstä vankiterveydenhuollon yksikön mahdollisuudesta ilmoittaa rikosseuraamuslaitokselle kun on syytä epäillä vangin aiheuttavan vaaraa laitoksen järjestykselle tai turvallisuudelle taikka vangin tai muiden henkilöiden turvallisuudelle

ilmoittaminen koskee vangin mahdollista vaarallisuutta siten ettei ilmoitus sisällä tietoa vangin sairauden laadusta tai muista terveydentilan tai hoidon yksityiskohdista

näillä muutoksilla jotka tästä mietinnöstä näkyvät sosiaali ja terveysvaliokunta yksimielisesti esittää tämän lain hyväksymistä

haluan kiittää ministeri rehulaa siitä että olette ryhtynyt toimeen tässä yksityistämisbuumin hillitsemisessä

se on todella tärkeää koska jotta tämä sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus saadaan satamaan ja sellaiseksi että se myös tuottaa sitä tulosta eli parempia palveluja parempia palvelukokonaisuuksia ihmisille kansalaisille niin siinä pitää sitten aidosti sen integraation toteutua

jos yksityiset ovat siellä noukkimassa nyt sitten rusinoita pullasta niin se johtaa siihen että julkiselle jäävät sitten kaikkein raskaimmat hoidettavaksi

ryhmä on asetettu seurantaryhmänä se on näin ja se ei vastaa samaa mikä se oli aiemmalla eduskuntakaudella jolloin kunnioitettiin tätä parlamentaarista valmistelua

silloin myös monessa puheenvuorossa muistan ennen vaaleja vannotun että näin tullaan nytkin menettelemään

puheenvuorollani halusin olla tarjoamassa yhteistyötä koska edellisellä kaudella näin että parlamentaarinen yhteistyö toimi ja kaikki varmaan ymmärsivät että esityksiä joita laaditaan kunkin hallituksen aikana joudutaan sitten tulevallakin hallituskaudella toistenkin toimesta jotka ovat vastuussa ja kapuloissa hoitamaan eteenpäin